vastaavalla tavalla tähän infra oyhyn voitaisiin ottaa mukaan eläkeyhtiöitä jotka voisivat näitä eläkemiljardeja sijoittaa tänne suomen sisälle hyödyttämään suomalaisia ja viemään suomen kehitystä eteenpäin ja myöskin turvallisella pitkäjänteisellä sijoituspolitiikalla tuomaan varmuutta eläkerahojen säilymiseen ja kehittämiseen

meillä on käsittelyssä hallintovaliokunnan yksimielinen mietintö hallituksen esityksestä laiksi kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

elikkä voi sanoa että tällaista jättipakettia kokonaisuutta ei ole taloushistoriassa tehty kun siihen vielä liitetään tämä perusvoimaratkaisu ydinvoimaratkaisu joka on mittasuhteiltaan investointina samaa luokkaa ja tulee merkitsemään myöskin hyvin vahvasti aluekehitykseen vaikuttavaa pa nostusta kun toinen näistä yksiköistä sijoittuu pohjois suomeen

kela on vahva organisaatio jolla on asiantuntemusta ja mahdollisuutta hoitaa niitä tehtäviä joita lainsäätäjät kelalle antavat

kohdistan tämän kysymyksen kelasta vastaavalle ministerille siitä näkökulmasta että keskustalla on ollut ja on näkemys että omaishoidon tuen siirtäminen kelalle merkitsisi tasa arvon lisääntymistä

nyt kun tämä aluehallintouudistus on toteutunut tältä osin niin kyllä seuraava vaihe on edelleen jatkaa tätä keskushallinnon uudistamista

teillä on valtavan hyvät kontaktit ay liikkeeseen ja luottamus

eli tämä energiakokonaisuus merkitsee paljon työtä ja toimeentuloa ja maaseudun toimintaedellytysten vahvistamista

oli hyvä että tämä hallitus kykeni hallitusohjelmassaan tekemään tämän työ ja elinkeinoministeriön perustamispäätöksen yhdistämään ktmn ja työministeriön

muitten luonnonvarojen merkitys on myöskin lisääntynyt merkittävästi tässä erityisesti kaivannaisteollisuuden rooli tulevaisuudessa

maakuntajohtajaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi niin että maakuntavaltuusto voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin ja sitten tehdään eräitä teknisiä muutoksia

kyllä seuraavalla kaudella pitää jatkaa tätä ministeriötason uudistamista perustamalla luonnonvaraministeriö jossa on maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö kytketty yhteen koska se on seuraava vaihe tätä hallinnon uudistamista

kyllä eduskunnan valiokunnilla pitää olla jatkossakin mahdollisuus panna järjestykseen niitä hankkeita mitä kansakunnan kannalta on tärkeää toteuttaa ja tämä budjettivalta tältä osin pitää itsellään

nyt tällä hetkellä kuntien taloudellinen tilanne sanelee liian paljon tätä omaishoidon kehittämistä

tehkää sitä kulisseissa tehkää sitä julkisuudessa ja varmistakaa että pääministeri sipilän hallituksen yhteiskuntasopimus toteutuu koska sillä voidaan palauttaa suomen kilpailukykyä saada aikaan uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja ja säilyttää tämän hyvinvointiyhteiskunnan perustaa

tuhansia uusia työpaikkoja voidaan synnyttää suoraan meidän kaivoksiimme joita kaivoshankkeita on vireillä kymmeniä koko maan alueella mutta erityisesti väli ja pohjois suomessa

kun kokonaisuutena kysymys on yhteiskunnankin kannalta edullisesta hoitomuodosta tämä tuen siirtäminen kelalle olisi perusteltua

puheenjohtaja skinnarille sen verran että tämä uudistushan ei vientiä kosketa koska vientitakuujärjestelmähän on finnveran hoidettavana ja toisaalta finpro jatkaa omaa toimintaansa

ja mikä tärkeintä tämä kehysajattelu tässä olisi sivuutettu jota täällä salissakin erittäin voimakkaasti arvostellaan

eli nämä tekijät merkitsevät sitä että suomalaisella maaseudulla on uusi tuleminen ja uusi myönteinen kehitysnäkymä edessä

sitten toinen kysymys

eli ne elementit jotka ovat hallinnossa vienninedistämistoimintaan ovat edelleen toiminnassa ja ulkona tästä ja päinvastoin kun tätä aluehallintoa pystytään kokomaan pystytään hakemaankin painopisteitä ja niitä aloja ja asioita missä on tarvetta lisätä voimavaroja

meidän infran arvo on huomattava

toki se edellyttää sitä että yhteiskunnallisilla päätöksillä myöskin edistetään tätä kehitystä

yksi tärkeä asia on varmistaa palveluitten saatavuus maan eri osissa niin kuntapalveluitten peruspalveluitten kuin myöskin valtionhallinnon palveluitten

tulevan talouden menestyksen kannalta on erittäin tärkeää että meillä on toimiva liikenneverkosto koko maassa ja nyt olisi oikea aika tämän suhdanteen aikana käynnistää vieläkin enemmän isoja liikennehankkeita jotka varmistaisivat sitä että liikenneverkostot eivät ole pullonkaula silloin kun talouden kasvu lähtee nousemaan

itsekin näen että viennin edistämisessä ja viennin osalta on tarvetta lisätä voimavaroja ja se voidaan toteuttaa vain ja ainoastaan niin että sitten muista vähemmän tärkeistä asioista voimavaroja siirretään koska meillä ei ole ei ole tällä hallituksella eikä ole tulevalla eikä ole oppositiollakaan kyllä ylimääräistä rahaa

kuntien palvelutuotannon osalta on tärkeää että meillä on sellainen rahoitusjärjestelmä valtionosuusjärjestelmä joka huomioi kuntien erilaisuuksia ja eroja ja ottaa ne riittävällä tavalla rahoitusperusteena huomioon

valiokunta pitää oikeana ratkaisuna myös sitä ettei vaalan kuntaa joka ei ole kuulunut kokeilun piiriin nytkään pakoteta kokeiluun vastoin kunnan omaa tahtoa

tähän keskustan esitykseen kannattaisi tarttua ja oli erityisen valitettavaa että kukaan ministereistä ei halunnut puuttua tähän liikenneministeri ei ollut edes paikalla täällä keskustelussa mutta ehkä se kertoo siitä että ministereillä ei ole ollut halua perehtyä mihinkään uusiin keinoihin miten näitä investointeja suomessa lisättäisiin on puuttunut rohkeus uudistuksiin ja juuri nyt nimenomaan nyt tarvittaisiin uusia hyviä esityksiä joita keskusta on tarjonnut muun muassa tämän esityksen muodossa

valtion palveluitten osalta me tarvitsemme jokaiseen kuntaan valtion paikallishallintopalveluyksiköitä esimerkiksi kunnanvirastojen yhteyteen jossa turvataan erilaisten lupahallinnon prosessien liikkeellelähtö jokaisessa kunnassa

sen sijaan valiokunnan kannan mukaan vaalan kunnan tulee tehdä ratkaisunsa suhtautumisestaan kainuun hallintokokeilun jatkoon samalla aikataululla kuluvan vuoden aikana kuin muidenkin kainuun kuntien

kokeilusta saadut kokemukset ovat pääosin valiokunnan saaman tiedon mukaan myönteisiä

erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen on pystytty vaikuttamaan kun sitä suhteutetaan esimerkiksi yleiseen kustannuskehitykseen tällä haasteellisella alueella

osaamisverkosto on myöskin sitä peruskysymystä jonka täytyy olla sellaisessa kunnossa että se palvelee ja edistää aluekehitystä

tässä pitää varoa sitä kehityssuuntaa mitä opetusministeriön puolella osittain on ajettu joka voi merkitä sitä että meillä korkeakoulu ja ammattikorkeakouluverkoston keskittämispyrkimykset ovat aika tuntuvia ja mittavia

valiokunta kiinnittää myös huomion siihen että kun aikanaan tätä kokeilua käynnistettiin opetusministeriön kautta myönnettiin innovaatiojärjestelmän kehittämiseen vuositasolla miljoonan euron määräraha joka kohdistettiin oulun yliopiston rahoituksen kautta maakuntaan

tässä en nyt vedä yhtäläisyysmerkkejä vaikka vähän muissa osassa puheenvuoroja senkaltaistaan sanoma ainakin osassa noita puheenvuoroja oli vähän sen kaltaista sanomaa jossa maalattiin tulevaisuudenkuvaa hyvin synkäksi ja näkymää aivan toivottomaksi aivan mahdottoman toivottomaksi

mutta kun kokoomuksen varapuheenjohtaja edustaja sankelo antoi niin hyvän syötön tähän turvemaitten kyntö ja raivauskieltoon niin on pakko sanoa muutama sana

nyt valiokunnassa esitettiin arvioita että tätä rahaa ei enää ole löytynyt ja se on jonnekin tästä hävinnyt ja sen takia valiokunta piti tärkeänä että jatkossa lisätään rahoitusta alkuperäisen hengen mukaisesti tähän innovaatiojärjestelmään eli kajaanin ammattikorkeakoulun oulun yliopiston kajaanin yliopistokeskuksen ja myöskin soveltuvin osin lapin yliopiston yhteistyön kautta

ymmärrän että te pohjanmaalaisena viljelijöittenkin ymmärtäjänä itse olette tätä mieltä mutta tältä paikalta on aivan mahdoton ymmärtää että kun hallituksessa on kokoomuslainen maatalousministeri kokoomuslainen pääministeri niin te näin käsittämättömän hallituksen kannan päästitte yksimieliseksi hallituksen esitykseksi joka merkitsee sitä että suomalaisten kotieläintilojen laajentamismahdollisuudet tyrehtyisivät voi sanoa että väli suomen ja pohjois suomen alueilla joilla turvemaitten osuus on suuri niin kuin hyvin tiedätte

tämä vain kertoo suomen kansalle ja erityisesti maaseudulle että ääni perussuomalaiselle on ääni toivottomuuden ja pessimismin ja apatian puolesta ja ei näin pidä toimia

meidän pitää katsoa ne myönteiset mahdollisuudet ja kaikella tavalla edistää sitä että positiivisia tulevaisuuden kannalta myönteisiä asioita viedään eteenpäin

arvoisa puhemies

on hienoa että täällä salissa on tällä hetkellä sdpn maaseudun puolustajat valitettavan vähän mutta kuitenkin on kartalla myös sdp tässä

edustaja rinne te kerroitte että te haluatte kaikin keinoin edistää tätä kilpailukykysopimusta ja vähän allekirjoittanuttakin kritisoitte siitä että olen epäillyt sitä miten on sitten yhteensovitettavissa juuri äsken tullut uutinen kun ammattiliitto pro kertoi että jos hallitus ei muuta päätöksiä joita kehysriihessä tehtiin niin ammattiliitto pro ei lähde tähän kilpailukykysopimukseen mukaan saman puoluetaustan omaava johto

valiokunta totesi että pitkistä etäisyyksistä johtuen valiokunta tähdentää lähipalvelujen saatavuuden turvaamista ja pidimme realiteettina etteivät hallinnolliset ratkaisut riitä turvaamaan lääkärien saatavuutta keskusseutujen ulkopuolella

kun tämä on vielä kotikutoinen esitys joka vihreitten toimesta on kierrätetty brysselin kautta tänne suomeen niin kyllä teillä samoin myös rkpn puolella olisi pitänyt olla nyt jämäkkyyttä estää hallituksen sisältä tällaisen päätöksen syntyminen

tämä sinä tosiasiana että lääkäripula ja lääkärien saatavuus on haaste voi sanoa että jokaisessa maakunnassa mutta kainuussa myös

tämä on ulkoparlamentaarinen toimi mikä juuri tuli sttn uutisessa ja tarkoittaa sitä että ulkoparlamentaarisesti pyritään demokraattisen hallituksen päätöksiä muuttamaan

arvoisa puhemies

valiokunta otti myönteisen kannan siihen että jos alueen kunnat haluavat antaa lisää tehtäviä kainuun maakunnalle se pitää mahdollistaa niiden tehtävien osalta joista kunnat sopivat oman perussopimuksen mukaan ja kuntien päätöksillä

ottakaa nyt sanon ystävyydellä tämä vakavasti ja tämä puheenvuoro minkä käytitte saattakaa varapuheenjohtajana puolueenne puheenjohtajan pääministerin tietoon niin että hän ohjeistaa suuren valiokunnan jäseniä

sama tilanne rkpn osalta

edustaja nylund on viljelijöitten suuri puolestapuhuja mutta myös teidän ministereille sama viesti

saatiin myöskin tietoa siitä että kunnissa on ollut halukkuutta myös laajemminkin tehtävien antamiseen mutta osaltaan tämän kokeilun määräaikaisuus on merkinnyt sitä että ilmeisesti konkreettisia päätöksiä kovin monista uusista tehtävistä ei tule

kyllönen täällä vähän aiemmin arveli että minä arvioisin aina opposition puheenvuoroja siitä että väärin sammutettu

ei suinkaan mutta olisi tietysti reilua oppositioltakin sanoa että nyt on saatu aikaan merkittävä ratkaisu joka erityisesti kainuussa lapissa monissa haja asutusalueen kunnissa on kyllä ilolla otettu vastaan

hallituksen puolelta on pidetty pakotteitten ja vastapakotteitten taloudellisia vaikutuksia suomelle vähäisinä mutta ne eivät ole vähäisiä niille yksittäisille maidontuottajille tai lihantuottajille tai perunanviljelijöille joille menetykset saattavat olla kymmeniätuhansia euroja vuodessa

olen tyytyväinen että tämä hallituksen esitys on saanut valiokunnassa yksimielisen tuen ja on nähty että tämän kokeilun myönteisiä vaikutuksia pitäisi voida jatkossa hyödyntää pysyvällä tavalla myöskin muualla suomessa

ennen kaikkea näissä sopimuspalokunnissa on nähty tilanne sellaisena että työttömälle tarjoutuu nyt mahdollisuus aivan järkevällä tavalla osallistua tähän vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan niin että se ei rankaise työttömyysturvan puolella

muun muassa nämä kyseiset tahot ovat joutumassa tämän kriisin maksumiehiksi vaikka heillä ei ole ollut osaa eikä arpaa tämän kriisin syntymiseen

sama koskee myös niitä paikkakuntia joilla sijaitsee elintarviketeollisuuden yrityksiä

tämä on siis historiallinen merkittävä ja tärkeä ratkaisu ministeri juha rehulan ministeri risikon ja hallituksen hyvän yhteistyön tuloksena eli tästä pitää antaa tunnustusta

olisi ollut kohtuullista että näitä vaikutuksia eun sisällä ja myös maan sisällä olisi tasattu paljon paremmin kuin mitä nyt on tehty

kaikkia yksityiskohtia kaikkia asioitahan ei yhdellä lakiesityksellä pystytä hoitamaan ja sen takia ei pidä yrittääkään kytkeä esimerkiksi kaikkia työttömyysturvajärjestelmän pulmia yhteen lakiesitykseen

täällä on myöskin vähätelty niitä pysyviä vaikutuksia mitä näillä pakotteilla ja vastapakotteilla voi olla suomalaisille yrityksille taikka elintarvikesektorille

mielestäni näin ei pitäisi tehdä vaan pitäisi kaikin keinoin pyrkiä toki löytämään uusia markkinoita suomalaistuotteille mutta myös varmistamaan se että meillä on kilpailukykyä myös sitten kun tämä tilanne jossain vaiheessa laukeaa

niitä pitää ratkoa aina eri yhteyksissä ja nyt tässä on ratkaistu tähän jää sopimuspalokuntia

ja te pystytte vaikuttamaan varmasti pron johtoon että tällaisiin uhkauksiin hallituksen suuntaan ei mennä kun hallitus on tehnyt kaikkensa että tämä kilpailukykysopimus toteutuisi koska se on isänmaan etu se on meidän kaikkien etu myös pitkällä tähtäimellä sdpn poliittinenkin etu koska meillä aina vuoroin vaihtuvat vallassa olijat ja oppositiopuolueet

kuten jaoston puheenjohtaja sanoi maahanmuuttopolitiikassa haluttiin nyt painopiste pistää kuntakorvausten lisäämiseen sekä tason nostamiseen että maksettavan ajan pidentämiseen

se oli tietoinen valinta juuri sen takia että kun me saamme vastaanottokeskuksista turvapaikanhakijoita kuntiin niin se itse asiassa maksaa itsensä koska valtio joutuu pitämään yllä näitä vastaanottokeskuksia

pari piirua keskustan linjalle hyvä näin koska tässähän on kansallinen yhteinen etu että puun ja turpeen käyttöä voidaan edistää ja hallituksen huonoja päätöksiä perua

toivotan ministerille menestystä tuonne valtioneuvoston istuntoon ja oikeaa päätöstä joka on toivon mukaan fennovoimalle myönteinen lupa

ne tilastot ja faktat mitä esimerkiksi hallintovaliokunta on saanut poliisien työllisyystilanteesta eivät ole niin lohduttomia kuin ed

puhemies

keskusta on kantanut huolta maatalouden rahoituksesta nimenomaan investoin tien rahoituksesta ja olemme olleet huolestuneita siitä että maatalouden kehittämisrahaston pääomat ovat kuihtumassa

täytyy sanoa näin että tuskin suomen historia on nähnyt näin rajua keskittämispolitiikka harjoittavaa hallitusta kun sama linja ja sama kaiku on kaikilla hallinnonaloilla ministeriö toisensa jälkeen

eli tämäkin asia jää nyt seuraaviin hallitusneuvotteluihin millä tavalla turvataan pitkällä tähtäimellä sukupolvenvaihdosten ja erilaisten investointien rahoitus

toivottavasti nyt edes siinä ymmärrätte että se politiikka on suomen ja suomalaisten etujen vastaista

erkki virtanen puheenvuoro jossa hän ikään kuin koko opposition puolesta antoi hyvän arvosanan hallitukselle tämän yksityiskohdan ratkaisemisesta ja näinhän asia olikin ja näihin muihin kysymyksiin me varmasti palaamme monissa eri yhteyksissä

on äärettömän tärkeää että se saadaan toimimaan juuri sillä tavalla että se edistää biotaloutta ja sen toimintaedellytyksiä ja tulevaisuudennäkymiä

pitää pohtia varmasti tuota itsekään en täysin tyrmää tuota ajatusta että pitäisi motivoida työttömiä ottamaan lyhyitäkin työsuhteita vastaan ja siitä ei saisi todella rangaista tällä työttömyysturvan puolella

arvoisa puhemies

eli sellaisia uudistuksia varmasti pitää tehdä lähitulevaisuudessa joissa työn lyhytaikainenkin vastaanottaminen olisi aina järkevin vaihtoehto ja siitä ei rokotettaisi työttömyysturvan puolella

lapintie käytti mielestäni erittäin huolestuttavan puheenvuoron

emme kannata ydinvoimaa koska siitä hyötyy teollisuus

tässä mielessä uskon että me emme kauhean kaukana ole tämänkään peruslinjan pinja

politiikka on mahdollisuuksien taidetta ja taitamista ja itse ainakin lukeudun niihin jotka näkevät maaseudun mahdollisuudet tulevaisuudessa erittäin myönteisinä perustuen siihen että meillä on kasvava kysyntä elintarvikkeille maailmanlaajuisesti ja meillä on monet vahvuustekijät tähän suomalaiseen ruoantuotantoon ja koko ketjuun ja toisaalta meillä on valtava mahdollisuus energialaskun pienentämisessä

on nyt

voi myös neuvottelussa vältytään ja tämä on

tämä oli muuten kylmää kyytiä kymmenilletuhansille vasemmistoliittolaisille äänestäjille jotka ovat raahen rautaruukin tehtaalla tai kemintornion teollisuudessa luottaneet että vasemmistoliitto kantaa huolta suomalaisen työmiehen tulevaisuudesta

taitositerveysvaliokuntaan jolle pärskivaliokunnalle annettava

pulliainen kiitoksia vain tunnustuksesta

en ole nyt sillä päällä että provosoituisin vaan pidän ihan todella realistisena sitä että valtion keskushallintoa seuraavassa vaiheessa edelleen uudistetaan

mutta täällä virallisessa ryhmäpuheenvuorossa te ilmoitatte että ette kannata ydinvoimaa sen takia että teollisuus hyötyy siitä ja me voimme ylläpitää investointeja työpaikkoja suomessa pohjois suomessa

silloin kun perustetaan tämä luonnonvaraministeriö tasavertaisella tavalla yhdistämällä maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö niin me pystymme monella tavalla hyödyntämään paremmin meidän luontaisia vahvuuksiamme meidän kaunista luontoa ja ympäristöä niitä mittavia luonnonvaroja mitä meillä on yhteensovittamalla ne kestävällä ja järkevällä tavalla

tämä on kylmää kyytiä

onneksi teidän linjanne ei voita

jos puhutaan esimerkiksi liikenneverkon kunnosta niin kyllä silloin yksityisteitten kunto on äärettömän tärkeä jos näitä biotalouden mahdollisuuksia hyödynnetään

se on mielestäni myös kansantalouden kannalta järkevä asia

toisaalta se tulee tehostamaan myös aluehallinnon ohjausta kun yksi ohjaaja on pois tältä ministeriötasolta

eli tämä on mielestäni tärkeä hanke ja uudistus jolla näyttää olevan jo aika laajaa tukeakin

toivon mukaan tämäkin asia etenee seuraavassa vaiheessa koska se nimenomaan tähtää suomen menestykseen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen lisäämisen kautta ja toisaalta hallinnon tehostamisen kautta

jos tämä raha käytettäisiin korjausvelan hoitamiseen tiestön ja rautateitten kunnostamiseen niin kyllä sillä saataisiin todella myönteinen sekä aluetaloudellinen että kansantaloudellinen vaikutus

se ei missään tapauksessa tarkoita sitä että kaikkea sitä myönteistä mitä ympäristöhallinnon perustamisessa ja kehittämisessä on saatu aikaan oltaisiin romuttamassa

mitä tulee maatalouteen vielä näihin kipukohtiin niin kuten täällä puheenjohtaja leppä hyvin kuvasi kyllä näiden tukien pitää tulla ajallaan ja viljelijöittenkin pitäisi tietää milloin ne tulevat

sellaista ajattelua ei varmasti ole millään puolueella suomessa tällä hetkellä ei ainakaan suomen keskustalla joka on koko aatteen ja historian aikana pitänyt luontoa ja sen hyvinvointia tärkeänä osana myöskin suomen menestystä

on aivan kohtuutonta että on yksi ammattiryhmä joka joutuu odottelemaan tulojaan ja vastaavasti verot ja muut maksut pitää hoitaa eräpäivänä tai siitä tulee sanktioita korotettuja viivästyskorkoja ja niin edelleen

nyt tarvitaan siis uusi suunta myöskin eurooppalaiseen talouspolitiikkaan tarvitaan entistä pitävämpiä päätöksiä kasvu ja vakaussopimuksen täyttämisestä

meillähän on sinänsä hyviä strategioita ja sopimuksia ja ohjelmia euroopan unionissa ja rahaliitossakin mutta ongelma on siinä että vain osa maista aidosti sitoutuu toteuttamaan niitä toimenpiteitä joilla euroopan kilpailukykyä lisätään

muutoin euroopan unioni ei missään vaiheessa pysty saavuttamaan esimerkiksi lissabonin strategian tavoitteita maailman kilpailukykyisimmästä talousalueesta monessa mielessä

tässä mielessä tulevien aikojen tärkein tehtävä on saada sitoutumisastetta parannettua näihin kasvu ja vakaussopimuksen ehtoihin liittyen ja myöskin sanktioita niille jotka eivät täytä näitä yhteisiä pelisääntöjä

markkinoilla tarvitaan aikaisempaa enemmän sääntelyä ja valvontaa

täälläkin on korostettu miten järjestelmällistä käytän sanaa petos lainausmerkeissä petosta on harjoitettu muita rahaliiton maita kohtaan vääristelemällä tilastoja ja antamalla täysin harhaanjohtava kuva kreikan taloudesta varmasti jo rahaliittoon liittymisen yhteydessä mutta myöskin sen jälkeen

täysin holtittomalla tavalla kreikan taloutta on hoidettu myöskin hallitusten ja parlamenttien toimesta useita kausia